onko yhtenäisen euroopan idea kuollut

monella meistä on huoli lähipiirimme ikäihmisistä ja myös omasta ikääntymisestämme

korostetaan läheisyysperiaatetta ja parannetaan markkinoiden toimintaa

kuten tiedämme suomen väestö ikääntyy ja laajeneva vanhusväestö tarvitsee tukea palveluita sekä riittävästi osaavia ja motivoituneita työntekijöitä

erityisesti tällaisina vaikeina aikoina arvoon nousevat ne jotka pystyvät pitämään pään kylmänä eivät menetä arviointikykyään eivätkä lähde hullutuksiin mukaan

ministeri risikko aloitti viime vaalikaudella vanhuspalvelulain valmistelun ja puolustimme sen toteutumista jo hallitusneuvotteluissa hallituksessa ja nyt täällä eduskunnassa

kokoomuksen eduskuntaryhmä edellyttää että suomi ottaa aktiivisen roolin järkiperäisen ja ratkaisuja hakevan linjan edistämiseksi koston uhoa ja karnevalismia vastaan

kokoomus kantaa huolta lain sisällöstä ja sen toimivuudesta

kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä kehittämisen painopisteen on oltava kotihoidossa kuntoutuksessa omaishoidossa sekä henkilöstön ammatillisessa osaamisessa

murtuma syntyy kaatumisen seurauksena ja tehokkainta hoitoa olisi vanhusten toistuvien kaatumisten ehkäiseminen

ikäväestölle onkin turvattava tarpeelliset kuntoutuspalvelut jotta laitoshoitoon tai jopa kuolemaan johtavat murtumat voidaan estää ja potilaat pystyvät asumaan kotona mahdollisimman pitkään

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

kokoomus on aina työn puolella

kun pelisäännöt palveluiden tuottamisessa ovat riittävät uskon että myös laadukasta yritystoimintaa syntyy lisää

lisäksi pienimpien palkkatulojen verotusta on kevennetty systemaattisesti

arvoisa puhemies

ykn ilmastokokous on parhaillaan käynnissä meksikon cancunissa ja vastaavasti kuukausi sitten pidettiin japanin nagoyassa luonnon monimuotoisuuden suojelua käsittelevä kokous

tuntuu että välikysymyksessään keskustapuolue vähättelee vanhuspalvelulain ja siihen liittyvien budjettipäätösten merkitystä

totuus on että lainsäädännön tarkistamisen lisäksi palveluihin suunnataan nyt merkittävästi valtion ja kuntien rahaa ja ikäihmiset otetaan lainsäädännöllisesti aivan uudella asenteella huomioon

arvoisa puhemies

sen mukaan joka kymmenes lajimme on uhanalainen ja luonnon köyhtyminen vain kiihtyy

myös vieraslajit valtaavat elintilaa alkuperäislajeiltamme

miten eläinten ja kasvien häviäminen luonnostamme pysäytetään ja miten japanissa saavutettu yhteisymmärrys luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi laitetaan suomessa käytäntöön

entisen pääministerin esko ahon mukaan valtiontalouden kestävyydestä huolehtiminen on nimenomaan sosiaalista politiikkaa

nämä uutiset ovat valonpilkahduksia suomen taloudessa

jos valtiontalouden tasapainosta ei huolehdita ajautuu se ennemmin tai myöhemmin vaikeuksiin ja silloin kärsivät eniten ne jotka tässä yhteiskunnassamme ovat kaikkein heikoimmilla

haluan lopuksi muistuttaa että vanhenevasta väestöstä puhutaan meillä voimavarana liian vähän

arvoisa puhemies

kun isovanhempien ikääntyminen sitten etenee ja toimintakyky heikkenee meidän on pohdittava miten voisimme vuorostaan auttaa heitä kun he tarvitsevat apua

yrittäjiltä ympäri suomea on kantautunut meille selkeä viesti

kokoomuksen eduskuntaryhmä pitääkin ensiarvoisen tärkeänä että työnantajia ei saa enää kuormittaa lisäsäätelyllä ja vanhoja säädöksiä on perattava

ei voi olla niin että ainoa tapa osallistua hyvän tekoon on vain verojen maksu

arvoisa puhemies

cancunissa tavoitellaan nyt sopimusta jolla pyritään pysäyttämään ilmastonmuutos

kysymys on myös valtavista taloudellisista intresseistä

siksi kysynkin teiltä ministeri lehtomäki

kuten hyvin tiedätte ilmastoneuvotteluissa kriittinen kysymys suomelle on miten metsien käyttö arvioidaan hiilitaselaskelmissa ja mitkä ovat laskelmien vertailuvuodet

paikallisesti pitäisi voida sopia työehdoista silloin kun työpaikoilla yhdessä halutaan estää työn loppuminen tai siirtyminen suomen rajojen ulkopuolelle

miten te realistisesti näette saavutetaanko ilmastoneuvotteluissa sellainen tulos metsänielujen laskentamenetelmästä joka ei rankaise suomea metsien hyvästä hoidosta

eräpäivää lähestyvien tuotteiden myynti alennuksella hyödyttää sekä kuluttajaa pienentyneenä kauppalaskuna että kaupan alaa vähentämällä elintarvikkeiden hävikkiä

täällä on jo viitattu kokemuksiin muista pohjoismaista ja vaadittu tiiviimpää yhteistyötä

ympäristösyistäkin aletarrat ovat enemmän kuin perusteltuja ja mikäli poistotarrojen käyttö tehdään liian hankalaksi suomessa heitetään entistä enemmän käyttökelpoista ruokaa roskiin

nykyisen hintamerkintäasetuksen mukaan tarroissa pitäisi olla alennusprosentin lisäksi myös uusi alennettu hinta sekä yksikköhinta eli litra tai kilohinta

tietysti norjan korvaukset kunnille ovat huomattavasti runsaskätisemmät kuin mihin me suomessa pystymme mutta tulokset siitä ovat olleet oecd tasolla melko hyviäkin

kuluttajavirasto korostaa että se ei vastusta punaisten hintalappujen käyttöä kunhan tuotteet hinnoitellaan asetuksen vaatimalla tavalla

on aivan selvää että kuntien välillä on eroja mutta norjan mallin mukaisesti löytyy neljä yhteistä tekijää

toiminnassa huomioidaan pakolaisten yksilölliset tarpeet integrointityön seuranta on ollut tiivistä toiminta on ollut työllistämiskeskeistä ja toiminta on ohjannut koulutus tai työmahdollisuuksiin joissa maahanmuuttaja joutuu käyttämään norjan kieltä

mielestäni talouden tasapainottamistavoite ja sananvapaus eivät mitenkään voi olla vastakkain toinen toisiaan

arvoisa herra puhemies

aivan myös me kokoomuslaiset olemme vahvasti sitä mieltä että lehdet ovat tiedon ja sivistyksen välittäjä mutta me emme kuitenkaan pääse mihinkään siitä tosiasiasta että media ja lehtiala ovat murroksessa

tässä toimenpideohjelmassa kielten oppiminen on melko keskeisessä roolissa ja kysyisinkin ministeri grahn laasoselta miten me pystymme eri koulutusasteilla vahvistamaan käytännön kielitaidon oppimista eikä vain sitä että meidän turvapaikanhakijamme oppivat kieliopin yksittäiset kommervenkit

minä kuulun siihen sukupolveen jolla on joka aamu sormenpäät sanomalehtimusteessa mutta kun katson abiturienttipoikaani ja hänen ystäviään heillä ei painomuste paljon sormenpäitä häiritse

hallituksen esityksestä ja valmistelusta liikkuu valtava määrä väärää tietoa ja painostusväittämä on mediapelin yhteydessä saanut jo ihan äärettömät mittasuhteet

viime viikolla julkistettiin tutkimus jossa todettiin että abiturienttipoikien englannin kielen taito on erittäin hyvää tasoa mikä johtuu hyvin pitkälti siitä että he käyttävät paljon nettiä ja pelaavat nettipelejä

voimassa olevassa laissa ei ole riittävän selkeästi ja yksityiskohtaisesti säädetty rajoja siitä milloin ja minkä ehtojen täyttyessä työnantajalla on oikeus tarkistaa työntekijänsä sähköisiä tunnistamistietoja

meillä on aivan perusteltua kuitenkin kantaa huolta näistä paikallislehdistä ja erityislehdistä ja sen takia arvostan suuresti että ministeri on perustamassa lehtiasiain neuvottelukunnan joka seuraa tilannetta ja tekee mahdollisesti tarvittavat muutokset

argumentoinnissa on useasti jäänyt kertomatta myös ne toimenpiteet mitkä yritysten ja yhteisöjen tulee toteuttaa ennen kuin ne voivat ottaa käyttöönsä lain salliman tunnistamistietojen käsittelyn

tunnistamistietojen seuraaminen on aina viimeinen toimenpide

marssijärjestys alkaa tietosuojan päivittämisestä

arvoisa rouva puhemies

jos me keskitymme pelkästään keskustelemaan siitä onko abortti laillinen vai ei niin me suljemme silmät tältä isolta kokonaisuudelta

sen lisäksi tulee laatia kirjalliset ohjeet tulevasta käytännöstä nimetä henkilöt jotka saavat käsitellä tunnistamistietoja tehdä asiasta ilmoitus tietosuojavaltuutetulle

meidän pitää aidosti puhua lisääntymis ja seksuaaliterveydestä kokonaisuutena juuri niin kuin edustaja tuula haatainen tuossa aiemmin totesi

menettelyistä ja käytännöistä on sovittava yrityksessä yhdessä työntekijöiden ja johdon kesken yhteistoimintamenettelyssä ja muissa sähköisen palvelun tarjoavissa yhteisöissä kuten yliopistoissa kirjastoissa ja taloyhtiöissä käyttäjille on tiedotettava ohjeista ja säännöistä

arvoisa puhemies

lapsella on oikeus vanhempiinsa ja meillä kaikilla on oikeus tasa arvoiseen työelämään jossa pää ei kolise lasikattoon eivätkä palkkakehitys tai työmahdollisuudet heikkene lapsensaannin myötä

huomattavaa on että tietoverkkojen ohjeiden vastaisen ja luvattoman käytön tulee aiheuttaa vakavaa haittaa tai yrityssalaisuuksien tulee olla merkittäviä ennen kuin lain sallimat mahdollisuudet tunnistetietojen käsittelyyn voidaan aloittaa

syntyvästä lapsesta aiheutuvat vanhemmuuden kustannukset ovat keskittyneet naisille naisvaltaisille aloille ja naisvaltaisten alojen työnantajille

sen lisäksi haluan sanoa että kehitysmaissa tapahtuu valtavan paljon ennenaikaisia synnytyksiä ja te edustaja räsänen alan asiantuntijana tiedätte sen mitkä mahdollisuudet on kilon painoisella lapsella pärjätä elämässään kehitysmaassa

kysymys ei ole siis vain äitien oikeudesta olla aktiivisesti työelämässä tai työnantajien korkeista kustannuksista vaan myös isän oikeudesta hoitaa kotiaan ja lapsiaan

yrityksille annetaan mahdollisuus selvittää mikäli se epäilee sähköisessä muodossa olevaa omaisuuttaan varastetuksi

kysynkin ministeri rehulalta

mitä aiotte tehdä lapsen etua tukevien ja työelämän tasa arvoa edistävien ratkaisujen löytämiseksi perhevapaiden järjestämisessä ja vanhemmuuden kustannusten paremmassa jakamisessa ja ennen kaikkea millä aikataululla meillä on mahdollisuus odottaa esityksiä

jos tunnistamistietoja tarkastettaessa löytyy viitteitä rikoksesta asia siirtyy poliisin tutkintaan

arvoisa puhemies

on hämmästyttävää kuinka välinpitämättömästi lain vastustajat suhtautuvat erityisesti tässä taloudellisessa tilanteessa suomalaisten yritysten oikeuksiin selvittää niiden toiminnan jatkuvuuteen kohdistuvat uhat eli suomeksi sanottuna yrityssalaisuuksien vuotamisen

globaalissa ilmastonmuutostaistelussa tämän kaltaiset toimijat ovat paitsi suomen myös yritysten oman kilpailukyvyn kannalta avainasemassa

kaikki mahdollisuudet ovat olemassa että ympäristöteknologiaa kehittävät tutkijat ja yritykset ja cleantech clusterin tyyppiset innovatiiviset toimijat sen etunenässä ovat uusi suomalainen kansainvälinen menestystarina

toimialan yritysten ja yhteisöjen jotka toimivat hyvin spesifillä sektorilla ja joiden menestys on kiinni työntekijöiden erityisosaamisesta tulee olla oikeutettuja merkittävät yrityssalaisuudet turvaavaan toimintaympäristöön

onko teillä uusia luovia keinoja siihen miten asennetta pystyttäisiin muuttamaan ja mitkä ovat ne keinot joilla aidosti isät saataisiin käyttämään vanhempainvapaita

tämän lakiesityksen esiin nostamat mahdolliset puutteet tai epäselvyydet poliisin toimivaltuuksissa esimerkiksi selvitettäessä yrityssalaisuuksiin liittyviä väärinkäytöksiä ja rikoksia selvitetään pikaisesti ja tarvittaessa jo ennen pakkokeinolainsäädännön laajempaa uudistusta